kliinisellä tutkimuksella on saatu vaikuttavia tuloksia aikaiseksi uusia innovaatioita uusia hoitokäytänteitä ja erityisesti uutta asiantuntemusta joka on levinnyt koko suomeen

siitä syystä olenkin iloinen että useimmat keskustelijat täällä ovat nostaneet esille vammaisten ihmisten aseman ja myös ministeri henriksson tunnisti tämän erityisesti opiskelupaikkojen saamisessa

täällä on esiintynyt pelko siitä että kauppa keskittyy suuriin keskuksiin keskustojen ulkopuolelle mutta päinvastoin kaupan sunnuntaiaukiolo pikemminkin parantaa kaupunkikeskustojen kaupallista kiinnostavuutta ja kilpailukykyä suhteessa taajamien ulkopuolelle suunniteltuihin kauppakeskuksiin

minä toivoisin että ministeri huovinen tutkisitte sitä terveysalan tutkimus ja kasvustrategiaa ja veisitte omalta osaltanne sitä eteenpäin niin että meidän tutkimus todellakin saavuttaa sen tason jonka se on ansainnut

arvoisa herra puhemies

meistä monet muistavat omaa kouluaikaansa

tänä päivänä moni vammainen ei koskaan pysty saamaan sitä avainta omaan kaulaansa kun joillakin alueilla on valtava vastustus jos suunnitellaan tai rakennetaan alueelle vammaisten ihmisten asuntoja

sunnuntain aukiolon vapauttaminen lisää kaupunkikeskustojen taloudellista ja kultturellista toimintaa ja tukee merkittävästi myös muita työllistäviä palveluita kuten esimerkiksi matkailua

minulle ei ainakaan kelpaa väitteeksi se että meidän asuntojemme arvot laskevat siitä jos vammaisia tulee seudulle asumaan

aivan varmasti tämänkin lakiuudistuksen myötä lähikaupalla on oma paikkansa ja me kuluttajat voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen

sitten meillä on toinen aihealue mistä tänään ollaan aika paljon keskusteltu täälläkin talossa käsittelyssä olevan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan euroopan neuvoston yleissopimuksen istanbulin sopimuksena paremmin tunnetun ratifiointi

kuntakentän haasteellista tilannetta ei tule kuitenkaan nähdä pelkästään negatiivisena asiana vaan osaltaan myös välineenä toimintamallien kriittiseen tarkasteluun ja uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen

tänään osallistuin valiokunnassa kuulemiseen jossa vammaisfoorumin edustaja kertoi siitä tulokulmasta että väkivallan uhri on nainen ja vammainen nainen

myös tietotekniikkaa paremmin hyödyntäen ja sähköistä asiointia lisäten on mahdollista kehittää toimintoja ja ennen kaikkea parantaa tuottavuutta

vastuuttomasta taloudenpidosta ja sen seurauksista on viime viikoilta tuoreessa muistissa ainakin yksi varoittava esimerkki kreikka ja mehän emme halua vastaavaa tilannetta suomen kunnille

tämä on varmastikin sellainen asia mitä meistä kukaan ei halua olla todistamassa ja olisi syytä pyrkiä poistamaan ne esteet että me emme näe näitä tapauksia

arvoisa puhemies

samoin tiedämme myös että tilastot ja tutkimukset vammaisten naisten kohtaamasta väkivallasta ovat puutteellisia ja se olisi erittäin tärkeää että tutkimustietokin olisi ajan tasalla

kautta suomen yritykset niin pienet kuin suuretkin tarjoavat erityisosaamistaan hoito ja hoivatyöstä sairaankuljetuksesta ruokapalveluista ja siivouksesta lähtien kuntien käyttöön

täällä on puhuttu myös turvakodeista ja vähemmälle on jäänyt keskustelu siitä että myös turvakotien pitäisi olla esteettömiä

kun tarkistelemme meidän turvakotiverkkojamme ja niitä palveluita niin koetetaan pitää silloinkin mielessä että ne olisivat esteettömiä

ammattihenkilöstö joka työskentelee väkivaltaa kohdanneiden uhrien kanssa tarvitsee koulutusta myös vammaisuuden kohtaamisesta ja päinvastoin vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevät puolestaan tarvitsevat koulutusta jotta he pystyisivät tunnistamaan ne henkilöt jotka ovat joutuneet väkivallan kohtaamiksi

haaste on siis merkittävä ja haasteeseen vastaamisessa on sosiaali ja terveysvaliokunnan suositusten mukaisesti vahvistettava sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota eheyttä ja ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä

lisääntyvä yhteistyö erilaisten rajapintojen parempi huomioonotto ja hyödyntäminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osittainen yhdistäminen ovat kaikki keinoja varmistaa kuntalaisille toimivat palvelut jatkossakin

toivakka esitti huolensa siitä että kuntasektorilla ei ole riittäviä ohjeistuksia miten yhteistoiminta alueita muodostettaisiin ja millä perusteilla

haluaisin kuulla ehdotuksen niistä pontevista toimista mitä ne olisivat miten ne toteutettaisiin ja kuinka paljon rahaa se vaatisi käydä noutamaan esityksiä

rajalan sanat kun hän sanoi että meidän pitäisi päästä eroon siitä mitä minulle nyt tapahtuu ja ajatella mitä meille nyt tapahtuu

viihdettähän onkin perussuomalainen kankeus

koska ennustajayhtiö on

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan kannanotto vaatii hallitusta huolehtimaan että valtion ja kuntien tietojärjestelmien kehittämiseksi tulisi antaa säädösehdotukset joilla toteutettaisiin niiden yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit

tämän ed

ministeri kiviniemen ilmaisema tahtotila voimakkaastakin puuttumisesta jotta tietojärjestelmät saataisiin yhteentoimiviksi ja yhteensopiviksi oli erittäin myönteistä kuultavaa

pulliaisen laajan ja värikkään puheenvuoron jälkeen on aavistuksen vaikea orientoitua enkä edes ryhdy puhumaan luonnon monimuotoisuudesta kun ed

ehkä tätä huolestumista vähän vähentää se tieto että mal sopimus maankäytön asumisen ja liikenteen aiesopimus on jo otettu käyttöön turun ja tampereen seuduilla ja odotukset yhteistyön vauhdittamiseen ovatkin korkealla

on aivan ilmeistä että eri luonnonvarojen ja materiaalien käyttöä on tehostettava ja luotava sykli jossa voimme hyödyntää muun muassa kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden kautta varojamme aina uudestaan ja uudestaan

olen turun seudun paras hankkeen ohjausryhmässä ja vakaasti sitä mieltä että kehitystä parin viime vuoden aikana on tapahtunut merkittävästi mutta se on vaatinut toimintatapojen muutosta ja keskinäisen luottamuksen rakentamista

kuitenkin meidän on tällä sektorilla parannettava roimasti kun tiedostamme että materiaalitehokkuus säästää luonnonvarojamme pienentää raaka ainekustannuksia ja luonnollisesti näin ollen vahvistaa myös yritysten kilpailuasemaa

paras hanketta on ilman muuta jatkettava ja meiltä kuntapäättäjiltä edellytetään rohkeutta lukea muutoksen merkkejä muutoksen nopeutta ja suuntaa sekä ennen kaikkea tehdä rohkeita päätöksiä

ennen kaikkea materiaalitehokkuuden lisääntyminen säästää kustannuksia kunnissa ja jokaisessa kotitaloudessakin

tällä nimenomaisella lainantakauspäätöksellä osoitamme solidaarisuutta irlannin kansalle ja haluamme myös omalta osaltamme pitää suomalaisten edusta kiinni ja turvata myös kasvun mahdollisuuksia

sen lisäksi kuluttajat ovat nykyisin yhä ympäristötietoisempia joten monelle yritykselle energia ja materiaalitehokkuus voi olla myös selvä imagoetu

energia ja materiaalitehokkuutta lisääviä ratkaisuja on kehitettävä mutta myös niiden esteitä ja rajoitteita on poistettava

esimerkkinä mainittakoon leed standardi joka on usan green building councilin myöntämä standardi jossa keskitytään kestävään maankäyttöön ja arvioidaan sitä kuinka paljon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan materiaalitehokkuutta veden käyttöä muun muassa tutkitaan mikä on hyvän eristyksen rooli ja kuinka paljon auringonvaloa pystytään hyödyntämään rakennuksen lämmittämisessä

ministeri katainen viittasikin jo puheenvuorossaan tämän epätoivoisen ketjureaktion välttämiseen

meidän todellakin on tehtävä kaikkemme jotta mahdollinen lama torjutaan kaikin keinoin ja tämä on yksi niistä keinoista

myös merkinnät yleistyvät suomen suurimmilla vientimarkkinoilla ja eu pyrkiikin jo harmonisoimaan hiilijalanjälkilaskentaa

esimerkiksi ranskassa ajetaan yleisimmille kuluttajatuotteille hiilijalanjälkimerkintää ja se onkin etenemässä pilottivaiheeseen

niin ikään japanissa ja koreassa merkinnät ovat yleistymässä

lainsäädännöllä on joskus myös valitettavia rajoitteita jotka estävät jätteen kierrätyksen kokonaan nimittäin kierrätys ja jätemateriaalin käyttäminen raaka aineena voi olla hallinnollisesti hyvinkin raskas prosessi

me pyrimme yhä enemmän liikennepolttoaineissa käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja myös sähköautoille on suuret odotukset autoteollisuudelta

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan näen kuitenkin että tämän luonnonvaraselonteon ja esimerkiksi sitran maamerkit ohjelman myötä monia hyviä askelia ollaan ottamassa jotta saisimme uutta työtä uusia innovaatioita kestävän kehityksen mukaisesti

tämä oli erittäin tärkeä arvovalinta hallitukselta

muistutan kuitenkin että vain tasapainoinen valtiontalous mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen tarjoamien mahdollisuuksien kuten maksuttoman ja laadukkaan koulutuksen säilymisen myös tuleville sukupolville

perkiö otti aivan oivallisella tavalla esiin metsien luovan käytön mutta mehän voimme siitä jatkaa keskustelua kun tänne tulee maaseutupoliittinen selonteko käsittelyyn

opiskelijat saivat kehysriihestä kuitenkin myös iloisia uutisia

opposition dramaattisista puheista saa välillä sen käsityksen että koulutus ja opiskelijoiden tukeminen olisi suomessa loppumassa talouden tasapainottamiseksi tehtävien säästöjen myötä

lukiessaan viimeistään huomaa miten ilmasto ja energiapoliittiset kysymykset koskettavat meitä kaikkia yhteiskunnan osatekijöitä niin yksilöitä yrityksiä aivan kaikkia

jotta tähän tavoitteeseen päästään se luonnollisesti vaatii myös asennemuutosta sekä porkkanoita että mahdollisesti myös keppiä

arvoisa puhemies

itse asiassa se että olemme nyt valmiit asettamaan tavoitteet neljän vuosikymmenen päähän osoittaa että olemme tosissamme ja tahtomme sitoutua on todellinen

reilu opintolainahyvitys

koulutuksen tasa arvo se että jokaisella lapsella ja nuorella on yhtä hyvät mahdollisuudet kouluttautua perhetaustasta riippumatta on kokoomukselle erittäin tärkeä asia

kokoomus ajaa järkivihreää ilmastopolitiikkaa jossa tavoite päästöjen vähentämisestä ja lopulta päästöttömästä suomesta saavutetaan kustannustehokkaasti kilpailukyky ja työpaikat säilyttäen

professori uusitalo ei opintotukiselvitystä tehdessään löytänyt tieteellisesti merkitsevää näyttöä joka tukisi opposition väitteitä koulutuksen tasa arvon rappeutumisesta opintotukisäästöjen vuoksi

turhan tunteellisen ydinvoimakeskustelun lisäksi haluamme tuoda esille energiansäästämisen ja energiatehokkuuden jatkaen tukeamme uusiutuvien energialähteiden tuottamalle energialle

arvoisa herra puhemies

minusta olisi myös aiheellista joskus pohtia sitä mikä vaikuttaa nuorten intoon kouluttautua

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

liikenteen päästöjen osuus suomen päästöistä on noin viidennes

toden totta toimiva kehityspolitiikka luo kehitysmaiden ihmisille edellytyksiä parempaan elämään ja siksi meidän on huolehdittava kehitysyhteistyöhön käytetyn rahoituksen tehokkaasta ja tarkasta käytöstä siis vaikuttavuudesta

kaksi kolmasosaa näistä päästöistä syntyy henkilöliikenteestä ja loput tavaraliikenteestä joten myös tältä sektorilta on haettava päästövähennyksiä